edustaja räsänen puhui kyllä hieman yläkanttiin arvioitu hoitokurssi princess maria gudnskärin keskustelua ehkä toi totuudenmukaisen

kun jossain kantakaupungilla tai taajamassa joltain ratayhteydeltä harvennetaan vuoroja tai muuta yleensä siellä on valmis linja autoliikenne ja vaihtoehtoja

mutta tässä siuntion tapauksessa oppilaiden valtuuskunta kävi täällä kertomassa että heillä ei ole vaihtoehtoja

järki

tässä ovat edustajat alanko kahiluoto ja andersson käyttäneet loistavat puheenvuorot tästä enkä niitä toista mutta yhdyn tähän edustaja elorannan hylkäysesitykseen

totean vain että tämä on erittäin ongelmallinen lakiesitys juuri sen takia että se täysin kohtuuttomasti tuplaa nämä maksut ja pienituloiset monilapsiset perheet aivan varmasti ajautuvat siihen tilanteeseen että heidän lapsensa eivät enää pääse iltapäiväkerhotoiminnan piiriin

tämä on kyllä todella yhteiskuntaa kahtia jakava esitys ja tällaisia ei pitäisi enää sivistysvaltiossa ja hyvinvointivaltiossa nähdä

arvoisa puhemies

juuri tässä on se ongelma että tämä on yksi näistä monista hallituksen säästölaeista jotka tulevat itse asiassa lisäämään kustannuksia

tässä ei nyt saada mitään säästöjä lopulta aikaan

on aivan selvää että kun tämä harkinnanvaraisuus jätetään kunnille tätä käytetään haluan kyllä nähdä ne kunnat kaikkien suomen kuntien joukossa jotka tätä eivät käytä niitä ei kyllä montaa ole

juuri tässä nyt äsken todistettiin se että kun on kuntia joissa eivät rahat riitä tämän toiminnan järjestämiseen niin hallituksen pitäisi tehdä työtä sen eteen että kunnat olisivat yhdenvertaisessa asemassa keskenään

erittäin huolestuttava on hallituksen linja juuri tältä osin että koulutuspoliittinen ohjelma puuttuu kokonaan sen tavoitteista koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelma niin kuin näissä perusteluteksteissä todetaan

emme näe niinkään ongelmaksi sitä että tällaista maksua aletaan ulkomaalaisilta opiskelijoilta periä

se avaa uusia mahdollisuuksia etenkin sitä kautta että yliopistot sitten saavat tästä maksutulosta osuuden itselleen

arvoisa puhemies

meinasin juuri kehua että arvostan sitä että ministerit ovat täällä paikalla ja osallistuvat tähän keskusteluun näin aktiivisesti

hyviä vastauksia on myös löytynyt mutta työmarkkinajärjestöt eivät löydä näistä sellaista yhteistä nimittäjää jonka kanssa molemmat osapuolet voisivat kokea onnistuvansa tehtävässään

tätä ihmettä odotellessa voisimme tehdä ainakin seuraavia asioita ja totean että vaikka ajatellaan että opposition tehtävä on moittia niin nyt en moiti vaan tuon rakentavia avauksia

tämä hanke on siinä mielessä mielenkiintoinen että juuri tässä tilanteessa kun korot ovat negatiiviset ja suomen lainanottokyky on hyvä tällaisen erillisen infra oyn perustamisen kautta valtio voisi toimia merkittävien isojen investointien käynnistäjänä jolloin työtä syntyisi laajalti koko maahan ja erityisesti sellaisia investointeja joiden vaikutukset voivat olla satakin vuotta meidän inframme hyväksi

suomessa on työttöminä aktiivisia ihmisiä jotka odottavat että voisivat vastaanottaa työtä

näitä esteitä tulisi aktiivisesti poistaa ja näiden esteiden poistamiseen olisin tässä kohtaa panostanut enemmän rahaa kuin hallitus nyt tekee

olen pahoillani siitä että kun niin moneen muuhun asiaan laitettiin reilusti lisää rahaa niin tässä on kyllä harjoitettu niukkuutta

tässä säästölaissa toistuu kuin mallina tämän hallituksen sellainen erikoisuus joka varmasti tulee jäämään poliittiseen historiaan että lähes jokaisesta laista puuttuu vaikutustenarvioinnit

tämä on erittäin merkittävä asia joka tarkoittaa sitä että lainsäädäntö laadullisesti heikkenee koko tämän hallituskauden ajan ja olen ihan vakuuttunut siitä että tulevina vuosina joudumme paljon paikkaamaan näitä esityksiä

olisikin hyvä jos hallitus voisi nöyrästi katsoa näitä esityksiä niin kuin tässäkin esityksessä me näemme perustuslakivaliokunnan kannanoton joka toteaa pitää erittäin moitittavana lähes sitä että vaikutuksenarviointia ei ole tehty ja edellyttää että seurataan hyvin huolella mitä tästä laista seuraa

mielestäni ei tulisi tästä talosta päästää ulos tällaista lainsäädäntöä joka sitten aiheuttaa sellaisen kierteen että jatkossa meillä on paljon korjattavia lakeja koska niiden vaikutustenarviointeja ei ole tehty

mitä tulee itse talouteen niin tämä linja että hallitus leikkaa tällaisella voimalla tutkimuksesta koulutuksesta ja koko tiedeyhteisöltä ja ottaa ikään kuin rahat pois ja sitten toisella kädellä antaa sitä rahaa takaisin on myös erittäin mielenkiintoinen valinta

aivan kuin hallitus ei luottaisi siihen että yliopistot itse tietävät minkälaista tutkimusta heidän tulee tehdä vaan nyt hallitus alkaa yliopistojen puolesta päättää miten heidän tulee toimia

tässä on jälleen yksi säästölaki jolla arvioidaan syntyvän merkittäviä säästöjä mutta jälleen sieltä kaikista huolestuttavimmasta osasta eli lapsiperheiltä

pitkällä juoksulla tämä indeksisidonnaisuuden poistaminen tarkoittaa sitä että kun jossakin vaiheessa jälleen suomen kansantalous nousee niin kuin hallitus itsekin uskoo näillä lapsiperheillä se ei tarkoita minkäänlaista korotusta heidän arkeensa ja elämäänsä

juuri tästä halusin vielä sanoa että tässä on nyt erikoinen tilanne kun ajetaan toimeentulotuen piiriin lapsiperheet jotka eivät siellä aikaisemmin ole olleet

silloin aikanaan kun espoon kaupungin vuokrataloyhtiössä päätettiin korottaa vuokria perusteluna ja oikeutuksena käytettiin sitä että no voivathan he sitten hakea toimeentulotuesta sen puuttuvan osan ja valtava ryhmä ihmisiä ajettiin toimeentulotuen piiriin

minä en kyllä ymmärrä kuka ihme näitä suunnittelee ja kehittelee siellä kun nämä johtavat ihan ojasta allikkoon toisesta taskusta otetaan ja pakotetaan toiselle taskulle mikä on sitten taas äärimmäisen nöyryyttävää mennä näihin erilaisiin toimistoihin hakemaan näitä tukia

sipilän hallitus on tarttunut työhön tosiasiat hahmottamalla ja valinnut tarttua voimakkaalla otteella muutosta jarruttaviin rakenteisiin työn vastaanottamisen esteisiin panostamalla uuteen teknologiaan ja nostamalla ympäristöteknologian kehityshankkeiden kärkeen

tässä muutama kyseenalainen reunamerkintä niistä asioista joissa suomella on kunnia olla ensimmäisellä sijalla

suomessa on suhteellisesti enemmän tytäryhtiöitä kuin muissa euroopan maissa mikä on johtanut siihen että suomalaisten työn tulokset ja voitot hyödyttävät enemmän muita maita kuin suomea

uskon että jokainen kansanedustaja joutuu tämän mykistävän listan edessä nöyrästi tunnustamaan että yhdenkään puolueen esittämät ratkaisumallit yksin eivät riitä saamaan suomea nousuun vaan meidän kaikkien on nieltävä meille tärkeitä poliittisia tavoitteita ja nostettava kansakunnan tulevaisuuden turvaaminen keskiöön ja että on löydettävä uuden poliittisen kulttuurin aika

arvoisa puhemies

lähes kaikki puolueet ovat olleet ennen tätä hallitusta hallitusvastuussa eivätkä tulokset ole hurraamisen arvoisia

ja tässä arvoisa puhemies haluan korostaa sitä että tehostaminen ei kuitenkaan saa tapahtua pelkästään talouden arvojen pohjalta vaan mukaan tulee ottaa myös inhimillinen näkökulma

eli ei olisi väärin vaikka valtion talousarvion viimeisen viivan vaatimuksena olisi inhimillisesti kohdeltu kansakunta

arvoisa puhemies

onko ihmisten hoidosta ja hyvinvoinnista huolehdittu niin että heille on taattu hyvä ja palkitseva elämä

kannatan edustaja tanuksen tekemiä hylkäys ja lakimuutosesityksiä

haluaisin kiinnittää tässä esityksessä nyt huomiota siihen että täällä on varsin erikoinen oikeastaan uusi menettelytapa jossa velvoitetaan yrityselämä osallistumaan näihin talkoisiin nimittäin lääkealan toimijat

olen saanut tästä huolestuttavia yhteydenottoja

tämä on merkillinen erikoisuus

en ymmärrä miten hallitus on ajatellut että tämä lisää suomalaista kilpailukykyä ja edistää meidän yrityskulttuuriamme jossa yritys itse vastaa omista voitoistaan ja tappioistaan

nyt tässä laitetaan yksi toimiala maksamaan jonkun toisen tai ikään kuin sosiaalisektorin kuluja suomessa

olen saanut tällaisen viestin että jos tämä laki ajetaan läpi niin se johtaa monessa lääkealan yrityksessä pohdintaan minkälainen toimintaympäristö suomessa tulevaisuudessa heidän yhtiöillään on

tämä on huolestuttava kehitys

arvoisa herra puhemies

tästä laista jonka piti olla luonteeltaan kauppoja vapauttava tulikin erään ryhmän kohdalta pakkoaukiololaki

esimerkiksi pukinetalo halonen on ilmoittanut jo hyvissä ajoin että he eivät tule pitämään liikkeitään kaikkina sunnuntaina auki

nyt heidän oikeutensa pitää liike kiinni kumotaan tällä pakkoaukiololailla

tämä on jälleen yksi erittäin huonosti valmisteltu esitys

arvoisa rouva puhemies

se tulee pitkällä juoksulla johtamaan siihen että meillä on valtavasti pienpalkkaisia ihmisiä joiden työehtoja aletaan muuttamaan tämän lain mukaan sellaisiksi että nämä lauantai sunnuntaikorvaukset tulevat muuttumaan ja meille syntyy jälleen yksi erittäin pienituloinen ammattiryhmä

arvoisa herra puhemies

keskustelu on ollut sen verran mielenkiintoista että oli pakko tulla vielä muutama asia ihan täältä sanomaan

tämä tietynlainen pysähtyneisyyden aika ja hetki joka tällä hetkellä suomessa on jossa kaikki aika kuluu tässä tämän pallon pallottelussa molemmin puolin pöytää tämä pysähtyneisyys pitäisi nyt pysäyttää ja kaikkien pitäisi kyllä tunnistaa näitä tosiasioita joiden keskellä ja edessä kansakuntamme on

tässä on muutama asia jossa meillä on kunnia olla tässä euroopan yhteisössä kansakuntana ensimmäisiä

nämä ovat niin hurjia tosiasioita että tässä on aivan pakko näiden edessä kyllä myöntää että meidän työmarkkinajärjestelmä molemmin puolin pöytää ei enää toimi

tässä on koska olen työ ja tasa arvovaliokunnan varajäsen ja istunut ahkerasti siellä kokouksissa ollut mahdollisuus tavata molemmin puolin pöytää näitä edunajajia niin ekn puolelta kuin työntekijäpuolelta

he ovat kertakaikkisen korkeakoulutettuja kavereita he ovat täysin etääntyneitä siitä missä tuolla työpaikoilla oikeasti mennään

meillä on nuori työnjanoinen sukupolvi joka haluaisi tehdä työtä purkaa sen esteitä ja niin edelleen

kaksi niistä meni nurin laman aikana yksi niistä lopetettiin vapaaehtoisesti yksi jatkaa edelleen ihan normiyrityksenä ja yksi näistä yrityksistä on suomen johtava alansa yritys

minä ymmärrän jotakin yrittämisestä ja samalla näen sen että tässä maassa ei ole mikään niin hankalaa kuin aloittaa yritys lopettaa yritys ja saada se pyörimään siinä välillä

sinulla on niin valtavia erilaisia yrittämiseen liittyviä velvoitteita ennen kuin olet saanut yhtään konetta kaupaksi

ja vaikka istun oppositiossa niin minä sanon vaan että nyt kun hallitus yrittää tehdä jotakin niin mielelläni suon sille tilaisuuden yrittää

minä nostan hattua kaikille niille yrittäjille jotka tässä tilanteessa edelleen uskovat yrittämiseen ja palkkaavat lisää väkeä vaikka tulevaisuus näyttää siltä miltä näyttää

on ollut hieno kuunnella näitä uusia multimiljonääriyrittäjiä alle kolmekymppisiä kavereita

ai niin kuin että rahaa niin tosiaan minä unohdin että minulla on rahaa no viime viikolla sijoitin kaverin yritykseen miljoonan kun minusta sillä oli hyvä idea

kannatan edustaja alanko kahiluodon tekemää hylkäysesitystä

jatkossa tulemme näkemään sen että vain hyvätuloiset voivat hakea ja hakeutua tämän järjestelmän piiriin koska muilla ei siihen enää taloudellisista syistä ole mahdollisuutta

ne eivät pohdi mihin ne saisivat rahat laitettua niin ettei suomi koskaan hyötyisi niistä

tällainen järjestelmä josta on kiistatta ollut hyötyä on tuottanut monelle mahdollisuuden hengähtää ja antanut voimia jatkaa työuraa pidemmän aikaa

palattuaan takaisin työelämään he ovat muuttaneet muita työtehtäväjärjestelyjään ja pystyneet jatkamaan sitten reilusti eläkeikään ja siitä ylöspäinkin

mutta tilanne oli se että naapurit lakkasivat puhumasta minulle minä olin kuin joku suurrikollinen kun yritys oli mennyt nurin

kannatan myös näitä myllerin esittämiä vastalauseita ja totean tässä vain että hallitus on erityisesti edellyttänyt varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla että kaupungit lisäävät asuntotuotantoa ja nyt tätä yhteistyötä murennetaan tällä muutoksella

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin